ne monet hyvät hankkeet jotka siellä oli saatu vauhtiin kuntien eriasteisen yhteistyön lisäämiseksi monessa tapauksessa hankkeet jotka kenties olisivat voineet johtaa jopa kuntaliitoksiinkin nehän ovat nyt sekaisin

kuntien päättäjät juoksevat päivästä toiseen erilaisissa tilaisuuksissa he ovat hämmentyneitä

kuka kertoo sellaisen hankkeen jota tämä suurkuntahanke on nyt vauhdittanut siihen nähden missä menossa se hanke oli ennen tämän hankkeen liikkeellepanoa

ministeri virkkunen ja minä tiedämme että ainakaan keski suomessa yhtään sellaista hanketta ei ole jonka eteenpäinjuoksua tämä hanke teidän suurkuntahankkeenne olisi vienyt eteenpäin

no nythän saattaa olla että minä en oikein ymmärtänyt sitä mitä hän tarkoitti kun hän puhui aikataulusta että nyt tämä hanke jotenkin pitäisi aikatauluttaa

jos te edustaja rehula tarkoititte sitä että tämän hankkeen hautajaispäivä pitäisi laittaa jotenkin kalenteriin niin se käy

arvoisa puhemies

mutta sellaiselle prosessille tämän kaiken aikatauluttamiselle joka jotenkin yrittäisi tehdä väärästä asennosta oikaisemalla uuden asennon ei löydy mitään mahdollisuuksia eikä perusteita

arvoisa puhemies

kuulemma ahvenanmaalla viljelty varmimmin täyttäisi mutta nyt minä en uskalla antaa vakuutusta onko varmasti sitten siellä koskenkorvan tasolla

minä olen hyvin pahoillani kun minä joudun sanomaan ministerille että minä pelkään että te lyötte toisen kerran päätänne seinään niin kuin kävi viime vaalikaudella koulu uudistuksen yhteydessä

me puhumme nyt sellaisesta asiasta että jos me näillä teemoilla siis riskirahan saatavuuteen liittyvillä kysymyksillä menemme jyväskylän torille tai jos uuraisten torille pekkarinen menee puhumaan niin jos kahvi onkin kerinnyt houkutella porukkaa siihen ympärille niin muutaman sanan tai korkeintaan virkkeen jälkeen viimeinenkin asiakas on taatusti häipynyt kauaksi

mitä tulee te toimistojen läsnäoloon eri puolilla suomea niin on jo vuosia aikaa kun tein päätöksen että yhdeltäkään paikkakunnalta ellei jotain aivan erityisiä perusteita ole toimipistettä ei lopeteta eikä muuten ole lopetettu

minun tulkintani perustuslaista en ole asiantuntija mutta monien muiden jotka ovat asiantuntijoita kanssa keskusteltuani on se että kyllä yksittäisen kunnan te voitte liittää toiseen pakolla mutta jos te teette koko kuntakenttää koskevan ylhäältä lailla annetun rakenneuudistuksen niin te ette pysty sitä tekemään ilman perustuslain järjestystä koska kunnallinen itsehallinto on perustuslain suojaa nauttiva oikeutus tai säädös silloin kun koko järjestelmä muutetaan se kunnallisen itsehallinnon olemus muutetaan ja sen muutoshan tapahtuu silloin jos ylhäältä käsin ei vain yhtä yksittäistä kuntaa vaan koko kuntakenttä pannaan uusiin puihin

mutta siitä huolimatta meidän poliitikkojen pitää rohjeta

mitä tulee tähän tuottavuusohjelmaan niin sen pohjaluvuissa kieltämättä väki vähenee kuitenkin niin että nyt on lähdetty siitä että näillä määräaikaisrahoilla pidetään yllä se henkilövahvuus joka tarvitaan ottaen huomioon korkea työttömyys edelleenkin

no minä uskon kyllä että jos vielä edustajat myllykoski ja saarinen olisivat siellä houkuttimina sen kahvipöntön vieressä niin tulos voisi olla ihan erilainen

minä ehkä sen verran vielä tästä kuitenkin jatkan että minä pelkään tai olen ihan varma että meillä on tällä hetkellä suomesta vissinlainen innovaatiovuoto

elikkä me synnytämme paljon sellaista innovaatiopotentiaalia tai osaamispotentiaalia joka tällä hetkellä karkaa sen takia että sen osaamisen tuotteistamiseen kaupallistamiseen siinä vaiheessa ei ole riittävästi paukkuja

jos te aiotte viedä tätä asiaa eteenpäin tämän kanssa äsken esille ottamani asian kanssa me tulemme vielä kerta toisensa jälkeen ottelemaan kovasti ja lujasti

ja varsinkin siinä vaiheessa kun sitten se innovaatio on likimain niin kuin kykyä nivoenkään kun markkinoille vietävissä puuttuu sekä sitä riskirahaa että sitten vähän velkarahaakin

täällä on tullut väittämä tai sellainen käsitys kun on kuunnellut hallituspuolueen edustajien puheita että suomessa olisi kuntakenttä jostakin kärryajalta tai miten se nyt olikaan että meillä on hirveän paljon kuntia

kun hallitus opetti tässä huoltosuhdeasiassa meille mitä tarkoittaa huoltosuhde se on muuten vanhuushuoltosuhde ihan eri asia sitten kuin joku muu huoltosuhde sekin kannattaa muistaa niin me voisimme tässä nyt opettaa kuitenkin tässä kuntien määrässä tilannetta ja sanoa että ei euroopassa ole tällaista kuntakenttää kuin suomessa kovin monessa maassa

on rakennettu eräänlaista epäsymmetriaa vaikka se ei ihan siltä näytä mutta tosiasiassahan siinä on kysymys eräänlaisesta epäsymmetriasta

jos otetaan niin kova riski että se menee normaalin riskinoton ylitse niin kuin näillä järjestelyillä on tehty niin senhän voidaan katsoa olevan eräänlaista epäsymmetriaa

energia asioista vielä pari sanaa

kyllä minua pikkasen arvoisa puhemies vaivaa se että täällä sekä maa ja metsätalousministeri että ministeri vapaavuori tässä iltapäivällä kumpikin ovat kertoneet kuinka suomessa uusiutuvaa energiaa on käytetty ja kuinka puun osuus energiantuotannosta on niin ja niin

asia

se on ihan totta mutta arvoisa puhemies vielä kertaalleen varmistin ennen tämän temin keskustelun alkua että tänä vuonna suomessa ei ole käynnistetty ensimmäistäkään uusiutuvaan energiaan biopohjaiseen energiaan pohjautuvaa chp laitosta

jokainen ymmärtää mistä siinä puhutaan kun puhutaan tanskasta ja se on ihan eri maailma ja suomeen monta monta monta kertaa suurempaan maahan aiotaan rakentaa vielä vähemmän kuntia kuin tanskassa joka tällä hetkellä on euroopan suurimpien kuntien maa

minä kovin vetoan hallitukseen että se ei nyt jääräpäisesti jatkaisi nykytiellä vaan niin kuin täällä hallituspuolueidenkin riveistä monet edustajat ovat sanoneet tässä pitäisi nopeasti tehdä muutos ja tunnustaa se että ei ole mitään järkeä suosia kivihiilen tuontia tänne

olin julkisesti voimakkaasti sillä mielellä henkilökohtaisesti ja sanoin sen julkisuuteen että jyväskylän maalaiskunta ja jyväskylän kaupunki kannattaa laittaa yhteen

toinen tärkeä on tämä teknologia cleantech ne eri toimet millä sen uusiutuvan tai biopolttoaineen käyttöön liittyvää teknologiaa kehitetään ja viedään ja niin pois päin

en lähtenyt ajamaan sitä pakolla

mutta ei se käynyt kun ennen kaikkea sosialidemokraatit vastustivat aivan erityisen lujasti ja eräät kokoomuslaisetkin vastustivat ja toki jotkut keskustalaisetkin vastustivat

siinä meillä on suuret mahdollisuudet mutta ellemme me itse ole sen energian valmistajia täällä niin ei se teknologiakaan tahdo kovin hyvin edistyä

ja jatkossa ylipäänsäkin meidän on kyettävä bioresurssin raaka aineen käyttöä sillä tavalla ikään kuin varioimaan että me emme sähkön ja lämmön

silloin kun joku alue joidenkin kuntien maantieteellinen sijainti muodostaa keskenään tällaisen yhden selkeän yhtenäisen yhdyskunnan niin kyllä niitten kannattaa hankkiutua yhteen aina yhdeksi samaksi kunnaksi asti niin kuin ennen pitkää kävi jyväskylän kaupungille ja jyväskylän maalaiskunnan kohdalla

nimenomaan lämpökuorma on rajallinen minkä verran sitä voidaan käyttää ja sen takia on tärkeää että joensuun tapaisten laitosten pyrolyysilaitosten tapaan tuosta biomassasta voidaan valmistaa myöskin muita raaka aineita

mutta silloin jos on kysymys joutsasta joka on monen monen kymmenen kilometrin päässä sieltä uudenkin jyväskylän kuntakeskuksesta tai hankasalmesta jonka ministeri tuntee oikein hyvin tai keuruusta tai vastaavasta kymmenien kilometrien päässä olevasta yhdyskunnasta nyt minä puhun yhdyskunnista joilla tarkoitan sitä yhdyskuntarakennetta sitä fasiliteetistoa jolle se kunnan palveluvarustus on rakentunut tällaisista erittäin kaukana toisistaan olevista yhdyskunnista niin kun ne synergiaedut mitä sitä kautta syntyy ovat olemattomat ei lähtökohtaisesti ilman muuta tämmöisten suurkuntien rakentamiselle ole mitään erityisiä perusteluita

minä olen ollut eri puolilla suomea tilaisuuksissa varsinkin keski suomessa joissa tietoakaan en ole kuullut siitä että perussuomalaiset siellä olisivat leikkaamassa yritystukia mutta täällä he kuitenkin sitä esittävät

lopuksi tulen vielä siihen missä edustajat rehula ja tölli täällä ansiokkaasti ovat käyneet ja monet muut tämän illan aikaan

ensin päätetään rakenteesta sitten aletaan katsoa hallituksen toimesta että no mitenkähän tämän rakenteen kannalta tosiasiassa ylivoimaisesti tärkein asia elikkä perusterveydenhoidon palvelut ja niihin välittömimmin ei kaikki mutta niihin välittömimmin liittyvät sosiaalipalvelut miten ne pitää järjestää

ministeri guzenina richardsonhan sanoi en tiedä oliko se lipsaus vai oliko se harkittu esitys kun hänhän sanoi tavattoman oikein muutama viikko sitten yhtenä aamuna iltapäivälle asti mitenkä tämä homma pitäisi hoitaa

ensiksi katsoa kuntien selviytymisen kannalta se avainkysymys onko vielä jotain tehtävissä

onko niissä rakenteissa mitkä kuntien yhteistyölle on yritetty luoda terveys ja sosiaalipalveluiden tuottamiseksi jotain sellaista uudistamista joka saisi enemmän tehoa aikaan ja tuottavuutta aikaan ja ennen kaikkea palveluiden tarvitsijoiden kannalta vielä parempia palveluita entistä tehokkaammin hinnallisesti entistä tehokkaamman palvelujärjestelmän aikaiseksi

me ajattelemme ja näemme nyt jo tällä hetkellä että nämä palvelut todellakin pitäisi tehdä niin kuin kaikkialla muualla korostan vielä kertaalleen kaikkialla muualla euroopassa kun niin monessa asiassa aina halutaan vedota eurooppalaiseen malliin jokikisessä eurooppalaisessa maassa on menetelty

peruskuntaa laajemman yhteisön tehtävänä on järjestää perusterveydenhoito ja meillä se kävisi oivallisesti järjestämällä perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito saman yhteisön käsiin kokoamalla monikanavainen rahoitus tämän saman orgaanin kautta kulkevaksi ja mielellään tähän samaan jotta himmeleitä voidaan todella vähentää voidaan koota ihan nämä muut samaa maantieteellistä aluetta koskevat tehtävät joita ennen kaikkea ovat ammatillinen koulutus ja maakuntien liittojen tehtävät jolloin tämä taho käyttäisi maakunnan puhevaltaa aluekehitystehtävissä koko maakunnan kehittämiseen liittyvissä asioissa se vastaisi niistä yhtä kuntaa laajemman alueen kannalta tärkeimmistä palveluista näistä tehtävistä joita ovat juuri nämä perusterveydenhoito erikoissairaanhoito ammatillinen koulutus

aila paloniemi täällä satuin kuulemaan työhuoneesta kertoi erinomaisella tavalla sen mistä me olemme kirjoittaneetkin jyväskylässä ja puhuneet monta kertaa mihinkä vähän isomman kunnan rakentaminen on käytännössä johtanut

sen takia että sinne on rakennettu niitä himmeleitä

ensin tämä sosiaali ja terveydenhuollon siis perusterveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen sanon mielellään tässä järjestyksessä kysymyksen ratkaiseminen mieluusti maakuntalaajuisesti jos ei niin sitten seudullisesti sillä tavalla kuin kunnat yhteistyön löytävät ja sen jälkeen katsotaan miten kunnat selviävät niistä lopuista tehtävistä

valtaosa kunnista selviää niistä lopuista tehtävistä niistä läheltä hoidettavista palveluista joiden runttaaminen suuriin kuntiin olisi taas todella iso menetys paikallisdemokratian suomalaisen kuntakansanvallan läheltä asioiden oivaltamisen ja ymmärtämisen ja myöskin tehokkaan taloudellisesti tehokkaan ja tuottavan palveluntuotannon kannalta

arvoisa puhemies

näillä ajatuksilla yhtyen sisarien ja veljien täältä keskustan nytkin paikalla olevasta eduskuntaryhmästä tämän päivän aikana käyttämiin puheenvuoroihin minä uskon että tämä hanke

hallitus totta kai käyttää sillä olevaa valtakirjaa ja pyrkii aatteellisen tahtonsa poliittisen näkemyksensä eteenpäinviemiseen

mutta jos jossakin asiassa vuosikymmeniin koen että keskustalla on tämmöisen kovan haastamisen paikka ja aika se on tämä asia ja tämä vaalikausi

me nojaamme kansaan suoraan niihin kunnallisiin päättäjiin suoraan kuntalaisiin ja uskomme että saamme sieltä sellaisen liikkeen aikaiseksi joka kaataa tämän hankkeen

voi lähteä kyllä ihan kaavoittajastakin sieltä asti

varmemmaksi vakuudeksi sanon vain ääneen sen etten ainakaan minä ja luulen etteivät täällä muutkaan ole kyllä moitteen mielessä finnveraa kommentoinut

se on takaaja se on jopa jälleenrahoittaja ollut se on vientitakaaja se on sitten myöskin tällainen pk yritysten luotottaja ja se on markkinapuutteen paikkaaja

se on markkinapuutteen paikkaaja

siitähän seuraa se riski ja ne tappiot jotka ovat finnveralla aina suuremmat kuin näillä pankeilla

pankit ja muut luotottajat ottavat aina kerman päältä pois ja sitten finnveran rooliksi jää osin yhteistyössä markkinarahoittajien kanssa hoidella ne loput

arvoisa puhemies

tämän keskustelun monet viimeiset puheenvuorot ovat löytäneet sitä samaa harmoniaa jota tässä asiassa tarvitaankin mikä selvästi on vastoin sitä linjaa jota hallitus tässä tähän saakka on yrittänyt viedä eteenpäin

kun tätä lähetystä varmasti voi netistäkin seurata ja nyt on yö jo näin pitkällä minusta on tavattoman tärkeää sanoa sille laukaan äijälän kylän mummolle joka kenties on tätä lähetystä vielä seurannut tähän saakka ja joka kenties pelkää että niistä hallituksen hankkeista voi tulla totta että nukkukaa rauhassa me luotamme siihen että tämä hanke on kaadettavissa tai niille kunnan päättäjille joita on juoksutettu ympäri maata ja maakuntia tilaisuudesta toiseen joilleka on vilautettu karttoja yhdenlaista ja sitten toisenlaista ja sitten lopullinen totuus

arvoisa puhemies

edustaja sarkomaa täällä pohdiskeli mitähän se keskusta nyt oikein tarkoittaa niillä palveluilla joita se kotikunta huolehtisi ja hoitaisi ja mitä niillä jotka tulevat maakuntatasolla sitten hoidettavaksi meidän mallissamme

älkää sotkeentuko niitten karttojenne kanssa heittäkää ne hukkaan tai pankaa ne arkistoon joo arkistoon niitä tarvitaan sieltä arkistosta

minä uskon kyllä että moneen kertaan tämä kaikki on täällä kuvattu mutta ehkä muutama ajatus vielä tarkemmin siitä miten me ajattelemme

ensinnäkin ministeri väitti täällä että jos sosiaali ja terveyspalvelut siis erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito otetaan ja vielä niihin liittyvät vaativat sosiaalipalvelut maakuntatasoisiksi niin sille peruskunnalle ei jää yhtään mitään

olkaa huoletta me hoidamme hommat me kaadamme tämän hallituksen hankkeen

ne lähtevät lasten päivähoidosta tahallisesti käytetään näitä klassisia esimerkkejä tulevat peruskouluun tulevat moninaisiin vapaa ajan palveluihin tulevat moneen elinkeinopolitiikan tehtävään tulevat yleiseen kunnan kaikkinaisen edun kulttuurisen ja taloudellisen ja toiminnallisen edun vaalimiseen josta löytyy tehtäviä vaikka kuinka paljon

ja nehän ovat niitä asioita joissa se paikallistuntemus on a ja o kun tehdään päätöksiä ja noissa asioissa tarvitaan paikallistuntemusta

ministeri guzenina richardson ainakin kaksi kertaa edellisen viikonvaihteen aikaan televisiossa ainakin kerran jossakin lehdessäkin sanoi että demokratia toteutuu silloin kun kunta on mahdollisimman suuri

tällaista demokratiakäsitystä ei ollut niissä opeissa mitä yliopistossa olen aikanani oppinut ja sen jälkeisessä poliittisessa elämässä minä en ole koskaan nähnyt siitä minkäänlaista evidenssiä

minkään tutkija tai tiedeyhteisön ainakaan minun tiedossani olevan todisteet eivät ole kertoneet siitä että mitä suurempi kuntayhteisö sitä paremmin demokratia toteutuisi

se paikallistuntemus noissa äsken sanotuissa kotikuntatehtävissä myöskin kunnallistekniset tehtävät ja monet muut ovat niitä kotikunnalle soveltuvia ja siellä parhaiten hoidettavia asioita

sitten maakunnallinen taso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

meidän ajatuksemme on että kun nyt maan hallitus aikoo repäistä erikoissairaanhoidon kahtia lopettaa sairaanhoitopiirit ja siirtää suurille miljoonan asukkaan erva alueille osan niistä ja joku osa sitten jäisi käytännössä maakuntakeskukseen ja maakuntakeskuskunnan hoidettavaksi tälle me sanomme aivan ehdottoman jyrkästi ei

meidän mallimme lähtee siitä että maakunnittain kootaan erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito varmistetaan hoidon porrastukseen liittyvät moninaiset asiat varmistetaan monet synergiat mitä näiden eri hoitotasojen yhteen järjestäjäyhteisöön siirtäminen tullessaan toisi ja vielä näihin tähän samaan tehtäväkokonaisuuteen liitettäisiin ne sosiaalisektorin tehtävät jotka välttämättömimmin vaativat eriasteisia lääkinnällisiä palveluita

peruskunta niistä ihan hyvin selviytyisi

nämä tehtävät hoidettaisiin niin että kaikki sen alueen kunnat ovat yhteisesti ja tasavertaisesti isäntänä tällaisessa yhteisössä eikä tämä nyt mikään maailmanennätyksellinen tai poikkeava malli ole siihen nähden miten maailmassa asiat hoidetaan

tästä syystä meidän mallissamme myös perusterveydenhoito kootaan tällä hetkellä maakunnan laajuisesti hoidettavan erikoissairaanhoidon kanssa sen järjestäjäyhteisön kanssa yhteen

mitä tulee sitten palveluiden tarjoamiseen tai tuottamiseen tämä järjestäjäyhteisö voisi itse olla palveluiden tuottaja mutta ei yksin

palveluiden tuottajina elikkä tarjoajina voisivat olla kunnat ehkä nykyiset kuntayhtymätkin yksityinen sektori osuuskunnat monenlaiset muutkin

keski suomen sairaanhoitopiiri ostaa tälläkin hetkellä palveluja oman tuotannon lisäksi oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelta monelta erilaiselta palveluiden tarjoajalta niin tässä meidänkin ajattelussamme silloin kun se sama maakunnallinen yhteisö vastaisi sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhoidon asioista

meidän ajattelussamme lähdetään siitä että lailla voitaisiin säätää ihan myöskin se minkä tasoinen palveluvarustus pitää sitten tässä järjestelyssä turvata käytännössä erikokoisille ja väestöpohjaltaan erilaisille yhteisöille kuntakeskuksille tai vastaaville keskuksille

tätä kautta niitten palveluitten läsnäolo ihmisiä asiakkaita kuntalaisia kohtaan voidaan turvata niin hyvin kuin suinkin mahdollista

kyllä minun mielestäni tällainen ajattelu jossa kaikki kulloinkin kyseessä olevan maakunnan kunnat ovat yhteisesti isäntänä sen mukaan mikä on niitten väestöpohja on hirveän paljon demokraattisempi ja kansanvaltaisempi malli kuin sellainen malli missä yksi kunta esimerkiksi nyt meidän tapauksessamme jyväskylän kaupunki päättäisi kaikkien puolesta mitä tarjolle tulee

se voisi tuottaa itse joitakin sosiaali ja jäi ajan ja perusterveydenhoito jaso sai joitakin sote palveluita sanotaan näin

sitten sen pitäisi olla kuitenkin tämän lisäksi mukana sellaisessa sote kuntayhtymässä joka vastaisi vähän vaativammista palveluista ja sen lisäksi sitten sen pitäisi olla niitten erikoissairaanhoidon palveluiden osalta se käytännössä joutuisi ostamaan ne palvelut maakunnan keskuskunnalta

tämän lisäksi se vielä joutuisi jollakin tavalla asemoimaan itsensä suhteessa tähän miljoonapiiriin tähän erva alueeseen

päivällä käydyssä debatissa kiinnitin huomiota ammatillisen keskiasteen tilaan ja niihin ongelmiin mitä siellä on

kuulin sitten myöhemmin ministerin nuhdelleen minua kovin sanoin käyttämästäni puheenvuorosta ja siitä että olin puhunut lukioverkkoratkaisusta

arvoisa puhemies

no voi olla että en ymmärrä mutta aika monta vuotta olin itse asiassa noin kaksitoista vuotta olin aikanaan sivistysvaliokunnan jäsen

jos ei muualla oppinut niin ainakin siellä sitten aikanaan sen asian oppi mutta se nyt on toissijainen asia

täällä debatissa tulee erinäisiä asioita ja on ihan ymmärrettävää että ei aina voikaan päästä kaikkia korjaamaan mitä väitteitä esille tulee

tämän budjetin käsittelyn yhteydessä tämän ministeri kiurun tulkinnan ohella siitä mitä sanoin täällä on kaksi muuta mielenkiintoista ministerin väittämää tullut

ministeri urpilainen eilen täällä kommentoi edustaja kalmarin puheenvuoroa ja sanoi että kalmari on väärässä kun kalmari on sanonut että pienten yritysten verotus ei kevene

no ehkä kalmarin kommentti ansaitsee siinä pienen tarkennuksen että monien pienten yritysten verotus ei kevene mutta oikea ihan tarkka ilmaisu on että se kiristyy ensi vuoden alusta lukien kun tämä uudistus astuu voimaan